vaikka yhdysvallatkin on elvyttänyt dollarielvytyksellä erittäin tehokkaasti toivottuja tuloksia ei kuitenkaan ole vielä saavutettu

uudet mittavat tukitoimet tässä tilanteessa ovat sellaista keinovalikoimaa johon hyvin harvalla valtiolla on edes varaa

sitten arvoisa puhemies pari huomiota ruuan alkuperämerkinnöistä joihin valiokunnan selonteko ottaa hyvin vahvasti kantaa

on aivan välttämätöntä että kun kuluttaja ostaa kaupasta ruokaa tai erilaisia tuotteita niin se alkuperä on selvästi merkittynä siihen pakkaukseen ja se on jäljitettävissä

tämä niin sanottu de minimis sääntö on sinällään ihan hyvä mutta näin byrokraattisesti toteutettuna asiassa ei mielestäni ole mitään järkeä

on aivan hyvä asia että eurooppaan saadaan talousvakauden kannalta tarkat ja oikeat hyvät säännöt jotka yhteisesti hyväksytään

kriisimaat kreikka irlanti espanja ja portugali eivät ole vielä edes kuivilla eivät sinnepäinkään ja niissä valtioissa olevista talousriskeistä voitaisiin puhua ihan suoraan talouspommeina joiden laukeamista kai koko eurooppa pelkää

mutta tässä on mielestäni kahden tien ongelma

monesti käy nimittäin niin että kun raaka aineet tulevat ulkomailta niin sitten esimerkiksi ruuan valmistusprosessin aikana se alkuperä hävitetään ja sitten siinä vain on lappu että valmistettu suomessa vaikka itse raaka aine on voinut tulla vaikka toiselta puolen maapalloa

olisi toivottavaa että nyt saataisiin euroopan unionin komission kanssa neuvoteltua maa ja metsätalousministeriön virkamiehet ja myös valtiovarainministeriön virkamiehet neuvottelisivat sellainen lopputulos että tämä notifiointi hyväksyntä kemera tuen kestävän metsätalouden rahoitustuen osalta jatkuisi ennallaan muuttumattomana

kysynkin valtiovarainministeri kataiselta

kun euroopan talous komisario oli olut on talouskomissaari olli rehn valmistelee tässä asiassa esitystään ja sitten sitä lähdetään tietysti jäsenmaissa pohtimaan että onko tämä hyvä vai huono ja toisaalta sitten eurooppa neuvostossa herman van rompuy ajaa toista linjaa jota sitten merkel ja sarkozy omalta puoleltaan painostavat eri suuntaan niin kumpaa linjaa tässä nyt ajetaan

tällaisesta menettelystä on päästävä irti ja kuluttajalla on se oikeus että hän tietää tasan tarkkaan mistä ruuan raaka aineet ovat tulleet

ymmärrän toki sen että kiellettyjä elinkeinotukia ei saa olla mutta tämä on aikanaan liittymissopimuksen yhteydessä hyväksytty enkä jaksa millään ymmärtää että olennaisesti olosuhteet olisivat muuttuneet

kun olemme euroopan unionin jäseniä markkinat ovat avoimet niin meillä on oikeus kuluttajina vaatia että joka tapauksessa ihminen ostaessaan tuotteen kaupasta tietää missä se raaka aine on kasvatettu ja tuotettu ja missä ruoka on valmistettu jos esimerkiksi eineksiä ostaa

nimenomaan vanha metsänparannuslaki jatkaa nyt kemera lakina hyviä suomalaisia metsänhoidon perinteitä eikä sitä saa sotkea tähän eun erittäin monimutkaiseen lainsäädäntöviidakkoon josta ei meinaa ottaa selvää maa ja metsätalousvaliokunnassa edes ed

viime päivinä on paljon kohua herättänyt saksan tapaus dioksiinilihatapaus joka kouriintuntuvasti osoittaa sen miten tärkeää on ruokaturvallisuus kaikkialla maailmassa

onkin toivottava että suomen valtiojohto ja ministerit pitävät erittäin hyvää huolta siitä että suhteet venäjään ovat kunnossa ja ennen kaikkea kauppasuhteet ja taloussuhteet pidetään joka hetki mielessä

nimittäin avoimilla markkinoilla tällaiset pilaantuneet ruuat tai sitten myrkkyjä ja erilaisia torjunta ainejäämiä sisältävät ruuat leviävät hyvin nopeasti markkinaketjua pitkin ympäri maailmaa ja siinä on kysymys silloin jopa terveyden vaarantavista tilanteista

venäjä on suurvalta kaikilla mittareilla mitattuna ja se on ollut meille aina myös suuri kauppakumppani ja tulee sitä aina olemaan

toivoisin hartaasti että hallitus asiaa pohtisi vielä yhden kerran ja ottaisi valtiovarainministeriön ja maa ja metsätalousministeriön kanssa yhteispalaverin jossa todettaisiin tämä tosiasia että tästä pitää käydä aito neuvottelu komission kanssa ja palauttaa tämä asia järjellisiin mittasuhteisiin

hallitus on onnistunut menossa olevan laman hoidossa erittäin hyvin ja jos tätä tulosta vielä vertaa muihin euroopan unionin jäsenmaihin voi olla jopa hieman ylpeä saavutetusta tuloksesta

arvoisa rouva puhemies

kotitalouksien velkaantumistilanne suomessa on huolestuttava vaikkakin tällä hetkellä kohtuullisen hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta on selkeitä ongelmia muun muassa erilaisten velkaantumisongelmien takia

arvoisa puhemies

siitäkin huolimatta että olemme hoitaneet lamaa hyvin on syytä muistaa että hieman positiiviset tunnelmat eivät anna vielä aihetta minkään näköiseen tyytyväisyyteen vaan seuraavaa ensi vuoden budjettia tehtäessä on otettava vakavasti tämä taloustilanne joka tapauksessa

aikanaan kun suomi liittyi euroopan unioniin todettiin muistaakseni se oli ministeri väyrynen joka silloin näin sanoi että kun suomi liittyy euroopan unioniin niin sitten joudumme hyväksymään myös sen että salmonella leviää tänne maahan

mutta ottaen huomioon talousvaikeuksien suuruuden ei voi olla kuin neuvottomana seuraamassa sitä tilannetta mikä monessa kotitaloudessa tällä hetkellä suomessa on

siksi on aivan välttämätöntä että tullilaboratorion toimintaedellytykset turvataan ja sille annetaan sellaiset määrärahat ja henkilöstöresurssit että pystytään pysäyttämään maahan tulevat huonolaatuiset jopa myrkylliset ruokaerät

pitää muistaa että muilla yhteiskunnan alueilla esimerkiksi teollisuuden puolella tuet ovat jättimäisiä näihin verrattuna aivan käsittämättömissä summissa

tässä menee kyllä lapsi pesuveden mukana jos metsänhoito estetään sillä että nämä vähäiset rahat joutuvat eu lainsäädännön pyöritykseen

mutta voi lopuksi arvoisa puhemies todeta että nämä valtavat velkasummat kuvaavat sitä että hallitus on pitänyt linjansa ja ottanut vastaan sen maailmantalouden laman iskun joka muuten olisi kohdistunut veronmaksajiin kohtuuttoman kovilla seurauksilla

kun ottaa vielä tänä vuonna ja tästä eteenpäin huomioon sen että työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat pienempiä kuin aikaisemmin niin tämä työllisyysasteen prosenttiluku on mielestäni kuvaavampi kuin pelkkä työttömyysaste

suurinta ihmetystä mielestäni arvoisa rouva puhemies herättää se että valtion viranomainen tässä tapauksessa ministeriö täysin piittaamatta perustuslain tulkinnoista vie kuusi seitsemän vuotta asiaa eteenpäin jääräpäisesti piittaamatta perustuslain säännöksistä ollenkaan olisi ollut kyllä aikaa ottaa asiasta selvää

arvoisa rouva puhemies

on hyvin murheellista sinänsä että tähän lisätalousarvioon ei sisältynyt suomalaisen maatalouden kriisipakettia jota varmasti hyvin moni odotti

on selvä asia että venäjän pakotteet ovat iskeneet suomalaiseen maatalouteen kaikista kovimmalla kädellä mitä euroopassa on tämän asian tiimoilta tapahtunut

tässä ympäristövaliokunnan mietinnössä todella todetaan myös että tämä epäreilu ja väärin laadittu ja väärä jätevesiasetus kumotaan

on syytä muistaa että euroopan unionin alueella on vielä talouteemme vaikuttavia kriisimaita kreikka irlanti espanja ja portugali jotka eivät missään nimessä ole talouskriisistä vielä edes selvinneet ja ne ovat koko euroopan unionin talouden kannalta epävarmuustekijöitä joita emme voi välttää

on muistettava että suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotteiden päävientialue lähinnä pietarin alue on meiltä tavallaan pois markkinoilta seuraavan puolentoista vuoden ajan ja tämän takia suomalaisen maatalouden vienti ei vedä ja se johtaa siihen että meillä maatalouden kannattavuus laskee kun hintoja on halpuutettu ja se näkyy suoraan maatilojen tulovirrassa

mutta ne keinot ne järjestelmät millä jätevesiä puhdistetaan totta kai pitää rakentaa sellaisiksi että niillä päästään mahdollisimman edullisesti mahdollisimman hyvään tulokseen

näissä olosuhteissa on aivan välttämätöntä että finanssikriisin jälkeen pystymme euroopan unionissa luomaan sellaiset finanssimarkkinoiden järjestelmät jotka säätävät itse itseään ja siellä on selkeät sanktiot ja toimintasäännöt ettei tällaista finanssikriisiä enää tule toista kertaa

jätevesiasetuksessa todellakin ne keinot joilla asetuksella yritettiin näitä systeemejä parantaa olivat aivan epäkelpoja ja johtivat aivan mielivaltaisiin valtaviin kustannuksiin

tämän takia ymmärrän että maa ja metsätalousministeri kimmo tiilikainen on tehnyt varmasti tässä asiassa parhaansa ja uskon vakaasti siihen että syksyn budjettiriihessä tähän asiaan tullaan palaamaan koska tilanne on sen verran vakava että hyvin monella tilalla eletään aidosti kädestä suuhun ja on selkeitä maksuvaikeuksia jo esimerkiksi sähkölaskujen osalta

tästä on otettava oppi ja säännöt on laadittava niin tiukat että kaikenlainen valuuttakeinottelu markkinoilla erilaisilla markkinainstrumenteilla joita on käytössä pystytään estämään

sitten se muuttui tässä vuosien saatossa niin että sitten piti suojella kotimaisia vesiä ja sitten vielä ympäristöä tässä oikeastaan nämä asetuksen perustelut muuttuivat koko ajan

on äärimmäisen välttämätöntä kun neuvottelijamme menevät kööpenhaminaan että meidän suuresta rikkaudestamme metsävaroista ei saa millään laskentamallilla tulla meille rasitetta näitä päästökaupan velvoitteita laskettaessa

markku rossin aloite eta maiden kansalaisten oikeudesta hankkia suomesta kiinteistöjä itsellensä tai vuokrata kiinteistöjä tai näiden henkilöiden omistamien yhteisöjen oikeutta hankkia kiinteistöjä suomesta on erinomainen lakialoite

aasia ja monet muut nousevat maat pitävät maailmanlaajuista talouskasvua yllä ja samalla myös euroopan taloutta pystyssä

sitten vielä kaiken lisäksi kun ruvettiin vaatimaan että tämä pitää viedä lakiin mitä mielikuvituksellisimpia selityksiä kyllä kuuli miten tämä homma tulisi tehdä

toinen asia minkä toivon pidettävän myös kirkkaana mielessä on se että suomen asema tässä pelissä mielestäni on se että meillä on erittäin korkealaatuista tekniikkaa uusiutuvassa energiassa puhtaassa energiantuotannossa

yhtä tärkeänä arvoisa puhemies pidän sitä että maatalouden osalta nämä byrokratian purkutalkoot edistyvät mahdollisimman nopeasti meillä ihan selkeästi valtavasti pannaan rahaa maatalouden byrokratian ylläpitämiseen ja se tulee purkaa pois ja ennen kaikkea niiden tukien mitä maaseutuvirasto maksaa maksatus alkaisi sujua niin että saadaan kaikki tuet ajallaan ja tämä kriisipaketti mahdollisimman äkkiä pystyyn

tärkeintä on nyt että perustuslakivaliokunta lausui oman vahvan kantansa ja ympäristöministeriö ja ympäristöministeri paula lehtomäki otti lusikan kauniiseen käteen ja kiitettävästi yhteistyössä ympäristövaliokunnan kanssa sai tämän asetuksen muutetuksi sellaiseksi laiksi että se on kuitenkin toimiva

toivon hartaasti että hallitus ottaa tämän asian vakavasti ja tämä hyvä lakialoite johtaa tämän asian tarkkaan tutkimiseen

oikein toimittuna venäjän kasvu tukee varmasti meidänkin talouskasvuamme ja tämän takia suomen ulkomaankauppa venäjän kanssa on äärimmäisen tärkeää ja on äärimmäisen tärkeää että pidämme suhteet sinne kunnossa

jos ajamme ylettömillä lupauksilla oman teollisuutemme vaikeuksiin tällaisessa taloudellisessa tilanteessa niin sehän johtaa siihen että me emme pysty itse toimimaan

tässä laissahan on tärkeää nyt se että haja asutusalueiden jätevesien pääkäsittelymuoto on kolmen sakokaivon järjestelmä ja maaimeytys joka on ollut vallitseva ja hallitseva haja asutusalueiden jätevesien käsittelymuoto jo kauan kauan vuosikymmeniä ja todettu erittäin hyväksi ja toimivaksi

on syytä saada tähän kiinteistöjen hankintaan selkeät pelisäännöt eta alueen ulkopuolelta tuleville kansalaisille ja yhteisöille

omassa puheenvuorossani metsän uudistamisella en tietenkään tarkoittanut näitä perinteisiä runsaammin hakkuusaantoa antavia metsiä vaan tarkoitin vajaatuottoisten metsien uudistamista joihin pientä tukea on saatavissa

se on sellainen askel joka kuten ministeri rehula eräässä puheenvuorossaan tässä salissa mainitsi on varmaan riittämätön teko mutta se on erittäin oikeaan suuntaan tehty teko

ja tämän vastavuoroisuusperiaatteen tulee totta kai olla olemassa elikkä kun suomen kansalainen menee ulkomaille niin hänellä pitää olla yhtäläinen oikeus hankkia maita kiinteää omaisuutta sieltä jos sen maan kansalaisella on sama oikeus täällä suomessa

mutta mitä tulee näihin verolakeihin joista ed

kähkönen mainitsi niin nehän luotiin tilanteessa jossa venäjän puutullit lopettivat suomeen puuntuonnin ja sitä kautta vaan haluttiin varmistaa että suomalaiselle metsäteollisuudelle tulee raaka aineen saanti varmistettua

nyt kun tämä asetus on muutettu laiksi niin mielestäni yksi suuri voitto tässä lain laadinnassa oli se että minkäännäköisiä jälkitarkastuksia ei talojen pihoille enää tule vaan kun suunnitteluratkaisu on saatu syntymään niin sen jälkeen kun laitteet on rakennettu ja systeemit ovat kunnossa ihminen voi siellä omassa kodissaan elää aivan rauhallista elämää ja todeta että nyt ovat systeemit kunnossa eikä se vaadi sen kummempia tarkastuksia myöhemminkään

ilman vastavuoroisuusperiaatetta mielestäni tällaista oikeutta ei pidä antaa tai tähän on lakimuutos tehtävä niin että kiinteistöjen vuokraaminen ja ostaminen tulee luvanvaraiseksi tässä tapauksessa

tämä oli se päämäärä ja siihen päästiin mutta maailmantalouden lama lokakuun puolivälissä pysäytti koko tämän positiivisen kehityksen joka metsäalalla kuitenkin oli saatu aikaan

toivon että näitä kahta asiaa ei sotketa keskenään ja vielä muistetaan koko ajan se että maailman talouslamaa ei kyllä suomalaisella metsätaloudella ja metsäteollisuudella olisi pysäytetty ei sitten missään tapauksessa koska se on niin kuin kaikki tiedämme aivan jättimäinen ongelma jonka kokoa ei tällä hetkellä kukaan taida vielä tietää

todellakin kansanedustaja lauri oinonen on ansiokkaasti pitänyt metsänomistajien puolta näillä lakialoitteilla ja tämä lakialoite on siinä sarjassa ehdottomasti parasta ykkösluokkaa

esimerkiksi tässä ruokolahden tapauksessa ostetaan omakotitalotontteja jotka sitten ovat vain hyvin pieneltä osin vuodessa käytössä

tässä kun tämä laki tulee voimaan uuden lain hengen mukaisesti kunnan ympäristönsuojelusäännöillä tulee olemaan suuri merkitys miten kunnan alueella jätevedet käsitellään

tämähän loukkaa myös sitä että kunta on olettanut hyviä tontteja myymällä saavansa itselleen uusia veronmaksukykyisiä asiakkaita mutta tässä kesämök kitapauksessa niitä ei suinkaan tule

mutta on syytä muistaa että tässä yhteydessä kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa ja ennen kaikkea se neuvonta johon tässä ympäristövaliokunnan mietinnössä monta kertaa viitataan

ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja pertti salolainen aivan oikein kiitteli tätä aloitetta ja toivonkin että hän omassa asemassaan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana on omalta osaltaan edesauttamassa tämän lakialoitteen jatkokäsittelyä

muu vahinko jää sitten metsänomistajan omaksi vahingoksi

nyt on pidettävä huoli siitä että todellakin valtiovallalla on sitten antaa rahapanoksia kuntiin päin että kunnissa voidaan se neuvonta järjestää asiallisesti

jokaisen metsänomistajan olisi erittäin huolellisesti käytävä läpi omat metsävakuutuksensa sillä se pelkkä perusmetsävakuutus ei missään nimessä riitä se palovakuutus esimerkiksi ja täysarvovakuutuksessakin on eri tasoja joilla voi sitten suojata omaisuuttaan

hallitus kumoaa voimassa olevan hajajätevesiasetuksen ja antaa uuden tämän lainmuutoksen mukaisen asetuksen mahdollisimman pian tämän lainmuutoksen hyväksymisen jälkeen

samoin sitten ovat nämä kaksi muutakin kohtaa vastavuoroisuusperiaatteesta ja sen tutkimisesta mitä vaikutuksia sillä on onko sillä myönteisiä vai kielteisiä vaikutuksia

tämä sähköisen viestinnän tietosuojalain käsittely osoittaa sen kouriintuntuvasti että sähköisen viestinnän sääntöjen luominen on erittäin vaikeaa

tähän kiinnittäisin huomiota että nyt on kyllä näytön paikka sitten ympäristöministeriössä pystytäänkö laatimaan sellainen asetus tämän kohtuullisen hyvän lain pohjalta että se on todella oikeudenmukainen ja tekee oikeutta niille ihmisille jotka haja asutusalueilla asuvat

luonnonvaraselonteko on suomen kannalta varmaan yksi niitä tärkeimpiä selontekoja käydäänhän tässä läpi olennaisesti tulevaisuuden kannalta suomen suuret vahvuudet ja mahdollisuudet

metsävakuutus korvaa totta kai tuhoutuneen puun arvoa se korvaa nuoren metsän odotusarvoa ja se korvaa tietenkin vaikeutuneita korjuuolosuhteita mutta sekään ei koskaan korvaa sitä todellista vahinkoa mikä sukupolvien vaalimalle metsäomaisuudelle tapahtuu yhdessä hetkessä

ja tämä lakialoite ei tietenkään saa johtaa siihenkään että hyödyllinen ja hyvässä tarkoituksessa ja rehellisesti tehty kiinteistökauppa tai vuokraaminen tällä lakialoitteella estettäisiin vaan todellakin selkeytettäisiin pelisäännöt ettei mitään vahinkoja pääsisi tapahtumaan

arvoisa herra puhemies

on selvää että kun viestinnän taso muuttui aivan olennaisesti kun nämä sähköiset viestintävälineet saatiin käyttöön internetin tultua yleismaailmalliseksi silloin syntyi ongelma jonka kahlitseminen on lähes mahdotonta

eihän ole mitään järkeä siinä että kiinnitetään valtavasti huomiota sellaisiin paikkoihin joiden jätevesipäästöt esimerkiksi itämerta ajatellen ovat käytännöllisesti katsoen nolla mutta siellä missä todella niitä toimenpiteitä tarvittaisiin ne asiat aina unohdetaan kuten esimerkiksi suurten kaupunkien suuret jätevedenpuhdistamoissa joista valtavia määriä päästöjä pääsee suoraan mereen eikä se tunnu ketään haittaavan tai yhtä lailla itämerellä purjehtivista aluksista päästetään suoraan jätevesiä mereen käsittelemättä ja sekään ei tunnu ketään haittaavan

tämä liittyy olennaisena osana tähän metsäkeskuslakiuudistukseen ja on aivan välttämätöntä että kun käsitellään metsänomistajaa koskevia tietoja lainsäädäntökin on sitten ajan tasalla

netissä liikkuu kaiken maailman tietoa roskaa jopa laittomuuksia ja paljon niitäkin ja näiden kahlitseminen järkeviin mittoihin on erittäin vaikeaa

ja aivan välttämätöntä on se että metsänomistajan omaisuudesta säädetään niin kuin tässä mietinnössä aivan oikein sanotaan että valiokunta korostaa mietinnössään sitä että henkilötiedoiksi katsottavat metsävaratiedot voidaan luovuttaa palveluja tarjoaville metsäalan toimijoille suoramarkkinointia varten ainoastaan maanomistajan suostumuksella

elikkä jos tulee suuri rahasumma pankkiin niin aina kysytään mistä tämä on hankittu ja onko tämä mahdollisesti rahanpesutarkoituksessa tehtävä sijoitus

tätä ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoa käydään läpi tilanteessa joka sisältää toki paljon uhkakuvia mutta voimme oikeastaan olla rauhallisella mielellä sen takia että suomalainen ulko ja turvallisuuspolitiikka on ollut pitkäjänteistä rauhallista tempoilematonta ja sellaista sen tulee olla jatkossakin

tätäkin taustaa vasten on aivan oikeutettua että tämä lakialoite etenee ja saadaan kiinteistökaupalle ja vuokraukselle selkeät pelisäännöt eta alueen ulkopuolelta tuleville toimijoille

toisena asiana arvoisa rouva puhemies haluan kiinnittää vielä huomiota siihen että kun valiokunta on antanut nämä viisi lausumaehdotusta niin on tärkeää huomata se että hallitus seuraa tämän lain toimeenpanoa ja antaa ympäristövaliokunnalle tästä selvityksen ennen siirtymäajan päättymistä

uusiutuva energia on joka tapauksessa suomelle mahdollisuus ja jos haluamme kehittää omaa yhteiskuntaamme se tarkoittaa että varsinkin energiantuotannossa me joudumme lähivuosina yhä enemmän panostamaan omiin raaka aineisiin

elikkä se metsää koskeva tieto on niin hyvin suojattu että vain siinä tapauksessa jos maanomistaja siihen nimenomaan antaa suostumuksen niitä metsää koskevia yksittäisiä tietoja esimerkiksi puuvaratietoja voi antaa

kun tehdään sähköisen viestinnän tietosuoja ja muita tällaisia lakeja on pidettävä huoli siitä että pientä ihmistä suojataan myös siltä ettei netin kautta leviä kaiken maailmaan roskaa eikä nettiä käytetä väärin myöskään sillä keinoin että voidaan esimerkiksi toisen omaisuutta siellä levitellä vapaasti

toivon että tämä lakialoite saa hyvää myötätuulta eduskunnasta ja kun olen havainnut että tässä lähetekeskustelussa on ollut vain pelkästään puoltavia mielipiteitä niin uskon tällä otannalla että eduskunnan puolelta tälle hyvälle erinomaiselle lakialoitteelle on vahva tuki

meillä on hyvät suhteet ollut aina itään sellaisina ne tulee säilyttää eikä missään nimessä pidä lähteä sellaiselle sapelinkalistelulinjalle

mutta sitten on taas toisin päin käännettynä niin että kun pidetään rekisteriä yllä sitten tällaisille suoramarkkinointiyhtiöille tai yrittäjille voidaan antaa tietoja maanomistajan yhteystietoja koskien kaikissa tapauksissa ellei maanomistaja nimenomaan sitä kiellä

suomen tulee huolehtia siitä että meidän puolustuksemme on uskottavalla tasolla meillä on hyvä kalusto mutta aivan yhtä välttämätöntä on se että meillä on hyvät suhteet naapuriin ja suomella on aina tarjottavana ne molemmille puolille kaikille naapureillemme hyvät suhteet muun muassa venäjälle

mitä tulee tähän samaa sukupuolta olevien vihkimiseen liittoon niin nykyisen lainsäädännön mukaan tämä parisuhde on virallisesti lainmukainen se on rekisteröitävissä ja se on saanut näin ollen lainsuojan suomessa

tässähän on tämmöinen käännetty lukko että todellakin maanomistaja voi sen kieltää jos ei välttämättä niitä suoramarkkinointiyhtiöiden yhteydenottoja halua